mielestäni tämä oli laajempi nettikeskustelu kuin mistään muusta yksittäisestä poliittisesta asiasta tai esityksestä käyty jonka minä ainakaan tiedän

hallitus yritti perustella muutama päivä sitten ratkaisuaan myös sillä että muissa pohjoismaissa ihmiset siirtyvät eläkkeelle vanhempina kuin suomessa

islannissa tilanne on niin että eläköitymisikä on korkeampi kuin suomessa mutta muissa pohjoismaissa ei aivan näin ole koska siellä lasketaan tilastoihin työkyvyttömyyseläkeläiset ja myös työttömyyseläkeläiset

eli painotan että voimassa olevaan eläkeratkaisuun sisältyi myös työelämään kuntoutus mutta kuntoutushan on asia jota voidaan jatkuvasti ja jota pitääkin parantaa

aloitan lainauksella ylen uutisista

suomesta virtaa ulkomaille rutkasti sähköä mikäli kaavaillut kaksi uutta ydinvoimalaa valmistuvat suunnitellussa aikataulussaan

mikäli ydinsähköä halutaan tuottaa vientiin olisi hallitukselta vähintään toivonut rehellisyyttä ja selkärankaa myöntää asia

näin ollen ne jotka tällaista esitystä haluavat tukea voisivat sen aivan avoimesti tehdä

kannatan lämpimästi ihmisten palveluiden ja monenlaisten vientiartikkeleiden liikkuvuutta mutta ydinsähkön ei mielestäni tule tälle listalle kuulua

ydinvoiman lisärakentaminen ei myöskään koskaan tule kannustamaan energian säästämiseen tai uusiutuviin energiamuotoihin panostamiseen

aurinko ei tähän risupakettiin paista sillä uusiutuvien tukeminen tulee varmasti jäämään lapsipuolen asemaan näin massiivisen ydinvoiman lisärakentamisen rinnalla

missään ei ole keksitty täysin pettämätöntä järjestelmää alkaen aina uraanin louhinnasta ydinjätteen loppusijoitukseen eikä mikään tekniikka tässä maailmassa myöskään nollaa inhimillisten virheiden mahdollisuutta

arvoisa puhemies

yli puolet suomen kansasta vastustaa ydinvoiman lisärakentamista joten heissä kyllä olisi ollut rohkeutta ja halua ottaa vastaan täysin toisenlainen esitys

tämä parhaimmillaan edustaisi suomen mahdollisuutta toimia globaalina ratkaisun tar joajana ja se parantaisi omaa kilpailukykyämme ja kasvattaisi osuuksiamme valtavasti kasvavilla puhtailla energiamarkkinoilla

ydinvoiman lisärakentaminen on lyhytnäköinen ja helppo ratkaisu vaikka juuri täällä salissa pitäisi olla uskallusta tehdä suomesta maa joka uskoo tulevaisuuden energiaratkaisuihin ja on valmis panostamaan niihin

eli heillä täytyy olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua koulujen iltapäiväkerhotoimintaan

sen lisäksi eräs asia mihin ei ole kiinnitetty huomiota ja mistä on tullut erittäin paljon kentältä viestiä on se että vammaisilla lapsilla ei ole mahdollisuutta käydä aina sitä lähinnä olevaa koulua koska juuri tämän tyyppiset asiat puuttuvat sieltä kuin esteetön liikkuminen ja niin edelleen

sen takia minusta tämä hallitus ei ole kyllä hoitanut tätä asiaa joten ministeri varmaan kommentoi tätä

arvoisa puhemies

vuosi sitten tähän aikaan lähes jokaiseen budjettipuheenvuoroon liittyi lause että suomi on talouskriisissä eikä loppua ole näkyvissä

nyt on kuitenkin optimismia hieman ilmassa ja talouskriisin aallonpohja on saavutettu toivon mukaan eli maailmalta on jo kantautunut elpymisen merkkejä

myöskään oecdn raportti helsingin sanomissa tänään ei ollut suomen kannalta mairittelevaa luettavaa

julkisen sektorin työllisyydestä huolehtimalla olisi voitu vaikuttaa myös työllisyyslukuihin mutta hallitus vaan näyttää peräävän tuottavuusohjelman tuloksia ja samalla tulee lisänneeksi huomattavasti työttömien määrää

nyt ei ole enää mahdollisuutta odottaa vaan hallituksen tulisi toimia täysillä kohti täystyöllisyyttä josta kukaan ei nykyään enää uskalla edes puhua puhutaan vain työttömyyden vähentämisestä

budjettitekstissä sanotaan että uutta yritystoimintaa syntyy kansalaisten hyvinvointi lisääntyy työllisyys paranee tasa arvo työelämässä lisääntyy ja niin edelleen

todellisuudessa kuitenkin toimenpiteet ja rahoitus näyttävät joiltain osin vähenevän tässä budjetissa verrattuna edellisvuoden budjettiin

eikö hallituksella ole tarjota heille mitään

kokoomus on nyt hallituksessa ja kuntien palvelutuotanto vain heikkenee työttömyys kasvaa kunnissa verotulot vähenevät kuntien velkataakka ja veronkorotuspaineet lisääntyvät

sama koskee myös sijaisuutta lasten sairauden vuoksi

kunnat kamppailevat taloudellisten vaikeuksien keskellä muun muassa vanhustenhoidon ja terveydenhuollon kanssa

siitä voi tämän suuruisena olla hyötyä vain harvoille vaikka tarvetta sijaispalveluille olisi yrittäjänaisten keskuudessa paljon enemmän

kaikissa oli henkilökuntaa liian vähän vanhuksia ylilääkittiin heidän liikkumistaan rajoitettiin hygieniasta huolehtiminen oli puutteellista ja niin edelleen

käsillä olevassa taloustilanteessa tällaiset leikkaukset ovat täysin virheellinen toimenpide

erityisen huolestuttavaa on että nuorten työttömyys on kääntynyt nousuun

sosialidemokraatit esittivät viime keväänä kuntatalouden ja kuntapalveluiden turvaavaa kolmen vuoden sillanrakennusohjelmaa laman yli

vanhustenhuolto on ollut meillä esillä kerta kerran jälkeen mutta tuntuu että hallitukselta ja erityisesti kokoomukselta ei riitä tähän aikaa kun he pelaavat erilaisia rahapelejä yrittäjien kanssa

arvoisa puhemies

puunjalostusteollisuudessa jatketaan irtisanomisia linjojen ja tehtaiden lopettamisia ja lisätään pitkää hiljaista työttömien joukkoa

yritykset huutavat työntekijöiltä maltillisuutta mutta tarvittaisiin myös yrittäjien malttia ja isänmaallisuutta niin että he ponnistelisivat työpaikkojen säilyttämiseksi maassamme

näissä talkoissa on hallituksella suuri mahdollisuus vaikuttaa ja turvata työpaikat

arvoisa puhemies

kaikkinensa ei voi olla kuin pettynyt budjettiin joka ei luo sen enempää uskoa kuin toivoakaan paikkakunnille jotka kamppailevat lähes kuoleman kourissa

ministeri cronberg totesi vastikään täällä salissa että nuorten yhteiskuntatakuujärjestelmä on nykyisellään toimiva mutta sitä se ei ole

arvoisa puhemies

hallitus ei ole pitänyt huolta määrärahojen riittävyydestä ja mikäli tähän asiaan ei saada pikaista muutosta voi koko tämä järjestelmä joutua alasajetuksi

arvoisa puhemies

oinonen nosti esille että ministeri pekkarinen on tehnyt erittäin hyvää työtä rakennemuutostuen eteen

esimerkiksi imatran alue pääsi rakennemuutosalueeksi tässä taannoin mutta samanaikaisesti meidän alueeltamme eli joutsenosta konnunsuon vankila lakkautetaan mikä suoranaisesti vaikuttaa työllisyyteemme ja välillisesti vaikuttaa erittäin paljon

toivoisinkin että hallitus katsoisi myös kokonaisuutena näitä asioita

arvoisa puhemies

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä nostaa budjettivastalauseessaan esiin että hallituksen erityisesti perusväylänpitoon osoittamat määrärahat ovat täysin ristiriidassa eduskunnan yksimielisesti esittämiin vaatimuksiin

pitkäjänteisen liikennepolitiikan perusehto on uskottavuus ja määrärahojen riittävyys siten kuin eduskunta on jo pitkään hallitukselta edellyttänyt

toimiva liikennejärjestelmä tukee elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä kautta talouskasvua

monessa kohdin suunnitelmat ovat täysin valmiit mutta tämä hallitus myöhensi useita jo edellisen hallituksen sopimia tiehankkeita heti työnsä aloittaessaan

nämä päätökset tulisi pikaisesti korjata ja suhdannetilanteen takia juuri nyt jos koskaan olisi oikea aika tehdä päätökset työllisyyttä tukevista infrahankkeista

sosialidemokraattien esityksessä lähdetään siitä että nyt myös liikennehankkeiden elvyttävä vaikutus maamme talouteen on valjastettava täysimääräisesti käyttöön

suunnitelmat ovat täysin valmiit

on käsittämätöntä että hallitus pitkittää sellaisen hankkeen aloittamista joka poistaisi ainoan käytössä olevan kaupungin läpimenon ja liikenteen pullonkaulan

luumäkiimatra on tärkeä rataosuus kaakkois suomen ja muun suomen välissä tavara ja henkilöliikenteessä sekä itäisen suomenlahden satamiin suuntautuvissa vientikuljetuksissa

venäjällä on suunnitelmissa rakentaa uusi ratayh teys välille pietarisvetogorskimatra mikä lisäisi erittäin voimakkaasti tavaraliikenteen kuljetuksia myös suomen puolella

puutulliasia onneksi lykkääntyi mutta mikäli tullit tulevaisuudessa astuvat voimaan tulee se merkitsemään kotimaisen puun merkittävää lisäkäyttöä etelä karjalan tehtailla

sosialidemokraattisen ryhmän vastalauseessa nostetaan esiin myös huoli maamme siltojen heikosta kunnosta

tällä hetkellä korjauksen tarpeessa on noin tuhat siltaa ja myös tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että määrärahatason pitkään jatkunut alimitoitus on vain pahentanut tilannetta

mutta toivoisin todella että tähän ongelmaan puututtaisiin pikaisesti ennen kuin ensimmäinen huonokuntoinen silta vaatii uhrinsa

laajeneva ongelma on myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat lisääntyneet tulvat ja maan routiminen

tarkastusvaliokunnassa on huolestuneena pantu merkille että näiden vaikutus eri puolilla suomea on ajoittain yksi merkittävimmistä ongelmista sekä liikenteelle että tiestön ja ratojen kunnolle

hallituksen olisikin otettava nämä selvitykset vakavasti ja ryhdyttävä pikaisesti tekoihin myös tämän asian korjaamiseksi